nyt jos koska on se paikka että hallituksen tulee kehittää hyvin nopeasti keinot ja tuoda ne hyvin nopeasti eduskunnalle ja mieluiten siinä seuraavassa lisätalousarviossa tammikuussa joissa esitetään miten eri asumismuotojen asujat ovat tasavertaisessa asemassa

lähiöpubit ovat hyviä paikkoja siellä kuulee hyviä asioita mutta ei tarvitse ihan oikeasti tällaista ylimielisyyttä opposition kysymyksiä kohtaan harjoittaa kuin aina silloin tällöin viime aikoina olemme valitettavasti nähneet

minä olen hyvin ylpeä siitä että meillä sosialidemokraateilla on monia hyviä ympäristöveroesityksiä esimerkiksi omissa vaihtoehdoissamme ja niitä kyllä haluan todella tuoda täällä esiin

julkisesta tietopalvelusta eli tietojen avaamisesta verkkosivustolle tulee säätää

mutta koska näitä mustia pilviä on siellä taivaalla näkynyt ja huolia osoitettu ja lisärahoitustarpeita tuotu esiin ja muuta niin me emme halua tehdä tätä päätöstä siten että meillä ei ole riittävää varmuutta siitä että tämä kaivos pystyy toimimaan kannattavalla tavalla tulevaisuudessa eikä loputtomiin valtion lisärahoitustarvetta voi olla olemassa

ville niinistön kuuluttamaan vihreään kasvuun ja näihin toimiin panostamalla yliopistoihin koulutukseen enemmän olisi saatu paljon enemmän työpaikkoja

nimittäin täällä ministeri guzenina richardson juuri leikkasi näiltä huhupuheilta siivet ja kertoi että järjestelmää tullaan kehittämään ja nimenomaan parantamaan perheiden kannalta valinnan mahdollisuuksia

eihän se nyt hyvänen aika näin voi olla

edustaja paasio kyllä osaltaan jo kaiken olennaisen hyvin ilmaisi

ja siksi meillä oli toivoa siitä linjanmuutoksesta kun petteri orpo ja samoin esimerkiksi antti kaikkonen vetosivat alkioon ja nyt tänään on tullut ikävä kyllä se esiin että sitä linjanmuutosta ei näy

kyllä se on kumma että työttömien työmarkkinatuesta voidaan periä veroa ja voidaan periä veroa pienituloisen duunarin palkasta mutta sitten jos jollain on varaa käydä rahalla kauppaa niin siitä kaupan voitosta ei saisi lohkaista siivua

energiatodistusrekisterin tiedoista tulisi julkisuuteen tietopalvelu ei pitänyt palo julkiseen tietopalveluun haettaviksi vain muitten kuin pientalojen yksittäisten energiatodistusten tietoja

myös kiinteistöliitto on muun muassa puhunut joskus mielestäni tämänkaltaisen tavoitteen puolesta ja se on meillä ollut myös tällainen oma huomiomme tähän systeemiin

nimittäin on hyvin tärkeää nähdä että nyt nämä veronkevennykset mitkä tulevat kaikkein pienituloisimpien hyväksi nimenomaan kompensoidaan kunnille nimenomaan kompensoidaan kunnille niin että siitä ei kannata huolta kantaa etteikö näin tapahtuisi

zyskowicz vastatkaa minulle miksi se suomen panostus työllisyystoimiin tässä tilanteessa kun nuorisotyöttömyys on huipussaan on millimetrin kokoinen tuossa paperissa

ministeri kertoi muun muassa mahdollisuudesta korottaa osittaista hoitopäivärahaa ja eivätkö nämä asiat ole positiivisia ja hyviä

siksi emme esitä hylkyä tälle rahalle meidän mielestämme sen rahan voi myöntää mutta edellytyksenä sille että raha pistetään maksuun tulee olla vielä ulkopuolinen puolueeton selvitys tämän kaivoksen toiminnan jatkamisesta siinä suhteessa että se pystyy toimimaan kannattavasti ja ympäristönormit täyttäen ilman valtion kohtuutonta lisärahoitusta

tämä johtuu taas mainituista tietosuojasäännöksistä

mutta sitä minä paheksun jos me täällä salissa jos me puolueiden edustajat täällä eduskunnassa sanomme että ei saa kertoa puolueiden tavoitteista sitä minä ihmettelen todella paljon

todistusten vertailua helpottavat kuitenkin aran koostamat yhteenvetoraportit

ja on todella myös tärkeää huomata se että tämä hallitus nyt sitten jatkaa tätä korotettua yhteisöveroa tai nostaa sitä kuntien hyväksi

ja kuten todettu oli hieman hämmentävää se että nämä puheet olivat täsmälleen samat voisi etsiä vaikka lauseita niistä edellisistä pöytäkirjoista kuin mitä oli ministeri stubbilla

nimittäin oli hienoa että perussuomalaisten edustaja juvonen sanoi että tämä oli valoisa vastaus ja hyvä niin ja toivottavasti myös keskusta kuuntelisi hallituksen vastausta tähän kysymykseen

tässä siis tämän lain sisältö

viime vaalien alla kun käytiin vaalipaneeleja ja kysyttiin pitäisikö tätä kuntien hyväksi korotettua yhteisöveroa vielä jatkaa silloinhan muun muassa keskustan mari kiviniemi oli sitä mieltä että ei pitäisi

arvoisa herra puhemies

mehän olemme hyvässä yhteistyössä kansalaisaloitteen jälkeen ja myös eduskunnan käsittelyn jälkeen vieneet eteenpäin tätä pientalojen energiatodistuksen muuttamisasiaa siten että euroopan unionissa olen kirjelmöinyt komissaarille siitä että vanhojen pientalojen energiatodistukset tulisivat vapaaehtoiseksi

minäkin olen tyytyväinen että tässä talousarvion täydennysosiossa tehdään niitä arvovalintoja tärkeiden asioiden puolesta

sitten yksi avaus mikä meillä on liittyy työttömien asemaan ja siihen että työttömistä ihmisistä pitää pitää parempaa huolta ja yksi liittyy sitten asumiseen eli siihen että olisi siinä tilanteessa kun työttömyys tulee oikeasti mahdollisuus säilyttää oma koti

siinä suhteessa kyllä tämä uusi linja oli nyt eräänlainen lässähdys

pyydän kiinnittämään huomiota että myöskään ministeri holmlund ei ole täällä nyt keskustelemassa näistä asioista

se olisi tietenkin ollut kuntien osalta ikävää jos näin olisi käynyt

tässä edellä muun muassa edustaja kuusisto ja usea muu on kiittänyt siitä että hallitus on todellakin nyt tässä hoitanut kuntoon muun muassa tämän lääkärikopteriasian sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puuttuvat määrärahat ja tietenkin sotiemme veteraanien kuntoutusmäärärahat ovat ehdottomasti sydämenasia ja kunnia asia niin kuin täällä on todettu

uskon että se olisi kaikkien etu ja toivottavasti hallitus myös tähän osaltaan sodan kierteen näki sortt

minua kovasti hämmentää se että täällä nyt kokoomus niin voimakkaasti puolustaa tätä hätäkeskusten saneeraamista

sain sieltä vastauksen joka oli myönteisempi kuin ennalta odotinkaan eli siinä todettiin sinänsä että energiatodistukset ovat tarpeen mutta vedottiin myös tähän samaan refit hankkeeseen johon itse puutuin kirjeessäni ja sanottiin että nyt sitten kevään refit kierrokselle kirjataan nämä huomiot mitä suomi on esittänyt ja sitä kautta meidän edunvalvontatyömme euroopan unionissa jatkuu eli kevättä kohti viemme sitten näitä terveisiä vielä painotetusti alleviivatusti euhun päin

mikäli vapaaehtoisia lainajärjestelyjä pankkien kanssa ei saada sovittua eikä velkaneuvonnasta yliruuhkautuneesta muuten sinnekin esitämme lisää resursseja ole sillä hetkellä apua niin luotaisiin tämmöinen kevyehkö valtiontakuumalli jolla sitten työttömälle ihmiselle taattaisiin tässä tilanteessa oikeus omaan kotiin samoin myös jos yritys menee nurin

verotuksella on pakko turvata fiskaaliset tavoitteet varsinkin näinä aikoina mutta silloin kun se linja säilyy siten että se punainen lanka siellä on oikeudenmukaisuus niin se on ihan oikea linja

siellä käydään kokoomuksen toimesta luettelemassa että olipa huono päätös mutta täällä sitten äänestellään toista ja puolustellaan niin että sanat ja teot menevät todella pahasti ristiin

ja muutenkin jos pidämme esimerkiksi talouspolitiikassa mielessämme nämä täälläkin vierailleen stiglitzin talousnobelistin näkemykset siitä miten ja millä periaatteella tätä taloutta tulee tulevaisuudessa hoitaa niin uskon että tästä päästään eteenpäin

kyllä minä olen samaa mieltä kuin edustaja kuusisto edellä että ei sekään huonompi satsaus kulttuuriin ole että esimerkiksi se tampereen työväen teatteri saa nyt kauan odotetut kunnostus ja korjausrahat eli se on myös hyvin tärkeä ja se on myös investointi rakentamisalalle että siinä suhteessa varmasti kulttuurin lisäksi myös työllisyysnäkökulmaa palvelee

tästä hätäkeskusasiasta arvoisa kokoomus pääsee kyllä äänestämään ihan näiden kehystenkin yhteydessä

tämähän on sama idea josta ministeri vapaavuori ja puhemies niinistökin ovat vuosi takaperin puhuneet mutta me tietenkin edellytämme että myös tekoja tulee eikä vain niitä puheita ja siksi meillä on tässä ihan konkreettisesti tämä asia myös paperilla

entä paikallistuntemus

entä työntekijöiden huoli näissä hätäkeskuksissa

tämä on tätä nykyistä niin kuin on usein sanottu hallituksen hokkuspokkuspolitiikkaa että kun heillä ei ole itsellä oikein vastauksia niin pistetään oppositio vastaamaan

sdpn mielestä nyt pitää pitää olemassa olevat hätäkeskukset mitä ed

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

rajamäki omassa puheenvuorossaan sanoi

mutta sittenhän meillä on käynnissä myös kotimainen prosessi siten että vanhojen pientalojen osalta tulemme selkeyttämään sitä energiatodistusjärjestelmää eduskunnan edellyttämällä tavalla ja mielestäni se on tärkeää

zyskowicz minä voin vastata teille että varmasti suuri osa voi johtua siitä että lomautuksia todellakin meidän yrityselämässämme käytetään aivan kuten täällä on todettu

olemassa olevat pitää säilyttää

kaiken kaikkiaanhan kun täällä puhuttiin arvovalinnoista tämä näiden asioiden valitseminen tähän täydentävään osioon huolehditaan perusturvallisuudesta heikompiosaisista ihmisistä minun mielestä se täydentää hyvin tätä hallituksen linjaa joka muutenkin on tässä budjetissa joka on muuten euroopanlaajuisesti täysin poikkeuksellinen

kun täällä tuli aiemmin esille että tätä voitaisiin kiertää niin emmehän me enää tässä maailmassa ikinä voisi keksiä ihan yhtäkään veromuotoa kun minä sanoisin että kyllä kuitenkin joku keksii keinon kiertää

näin se on arvoisa puhemies että kun täällä tänään on muutamia kertoja näihin välihuutoihinkin vedottu niin kyllä minä sanon tämän saman asian että nimenomaisesti toivon että tämä asia perusteltaisiin sillä sehän oli aika näyttävästikin julkisuudessa aikanaan syksyllä viime syksynä kun puheenjohtaja rinne halusi ja esitti kynnyskysymyksenä että eläkkeensaajien verotusta on kevennettävä on tehtävä tämä ylimääräinen ylimääräinen eläkkeensaajien verotuksen kevennys ja silloin toden totta puolueen puheenjohtaja ministeri rinne taisteli pitkään tämän asian puolesta

tässä nyt sitten onkin päinvastoin esitys joka lisää byrokratiaa turhaa säätelyä sekä kustannuksia lisää tänä päivänä kun hallitus kuitenkin kärkenä puhuu siitä että nyt pitäisi sitten turhia normeja purkaa heittää roskakoriin turha säätely ja kustannuksia karsia

tässä alkusyksystä olemme käyneet läpi ministeriössä mahdollisuuksia siihen niitä on erilaisia vaihtoehtoja ja näistä olen keskustellut ympäristövaliokunnan sekä omakotiliiton kanssa

sen sijaan minä kyllä ihmettelen sitä miksi hallituksen talouspolitiikka on jättänyt esimerkiksi kunnat yksin sitä kautta vanhusten ja lasten palveluita leikataan kuntien työntekijöitä muun muassa opettajia lomautetaan sairaanhoitajat kärsivät työuupumuksesta

juuri siksi on keksitty yhteistyö on keksitty asiantuntijat on keksitty ihmisille luova mieli että meidän on pakko kerta kaikkiaan tehdä siitä niin kattava ja hyvä että kiertomahdollisuudet ovat mahdollisimman pienet

nyt olemme aivan hiljan perustaneet työryhmän jonka tehtävänä on nämä vaihtoehdot käydä läpi arvioida niiden plussia ja miinuksia sekä tehdä esitys soveltuvimmista vaihtoehdoista

se on ihan oikein näin pitäisikin tehdä

meilläkin tehdään mutta samaan aikaan kun säästetään meillä tehdään arvovalintoja ja sisäisesti siirretään rahaa lisää kaikkein heikompiosaisten hyväksi ja muutamaan muuhun tärkeään kohteeseen kuten esimerkiksi nuorten työllisyystakuuseen ja samoin esimerkiksi harmaan talouden torjuntaan

siksi on hämmästyttävää että tänä päivänä hallitukselta tulee lakiesitys jossa nyt sitten energiatodistuksia vaaditaan jopa autotalleilta tulevaisuudessa ja varastoilta ja kukaan ei oikeastaan ymmärrä miksi ihan oikeasti

samoin kenties lukemat eivät niin paljon pahene kun ehkä ihmiset jäävät etuajassa eläkkeelle työelämä uuvuttaa

vaikka tämä rahoitusmarkkinavero ei nyt meillä ole tässä suoraan agendalla me puhumme pankkiverosta niin sinänsä tietenkin hyvä että tämä tuli puheeksi koska kysymys on vähän samantyyppisistä asioista

se oli hänelle kynnyskysymys ja sen taistelun seurauksena tämä ylimääräinen verovähennys eläkkeensaajille tuli joka paransi eläkkeensaajien asemaa suhteessa palkansaajiin

viimeksi eilen tampereella tuli tosi moni kyselemään että mitä ihmettä tämä tarkoittaa miksi näin ja että enää ei voi tätä ymmärtää

ja silloin kuten puheenjohtaja lindtman äsken totesi nimenomaan kokoomus vastusti tätä eikä olisi halunnut tätä toteuttaa mutta puheenjohtaja rinteen johdolla näin tapahtui

sosialidemokraatteina me tulemme esittämään että tämä lakiesitys hylätään

arvoisa herra puhemies

eli ehkä sitten heinonen tarkoitti tällä välihuudollaan sitä että rinteen aikana alkoi eläkkeensaajien verotuksen ikään kuin keventäminen palkansaajaan nähden toiseen suuntaan

nyt kyllä ministeri katainen minä teinä hieman vakavasti katsoisin peiliin nimittäin te äsken tulitte sanoneeksi että täällä salissa täytyisi etsiä uutta eikä perustaa kateuteen

sen verran käyn taustaa läpi vaikka se tässä salissa on käyty jo kahdessa keskustelussa mutta se ei valitettavasti riitä että ensimmäisessä keskustelussa lähetekeskustelussa oli kyllä nähtävissä että salissa olleet perussuomalainen edustaja ja myös kokoomuksen edustaja käyttivät hyvin kriittisiä puheenvuoroja itse asiassa toiveita tuli myös hallituspuolueiden suunnalta siitä voisiko eduskunta kenties nyt vielä lykätä tätä ja tehdä asialle jotain

sitä tehdään paitsi näillä parannuksilla sosiaaliturvaan siis työmarkkinatukeen toimeentulotukeen ja asumislisään myös parannuksilla tai sanotaanko verotuksen kehittämisellä oikeudenmukaisempaan suuntaan

minusta on varsin ylimielistä se jos te todellakin olette sitä mieltä että kun täällä on kysytty oikeudenmukaisuuden verotuksen perään tai oltu huolissaan siitä että pienituloinen eläkkeensaaja maksaa kiristyviä energiaveroja tämä on teidän mielestänne kateutta

omalta osaltani myös hieman huolestuin tästä edustaja satosen puheenvuorosta siitä näkökulmasta että ikään kuin vähättelitte ensinnäkin sitä että hallitus on poikennut parlamentaarisesta linjasta päättäessään yksipuolisesti ilman koko eduskuntaa ja oppositiota tästä tulevasta indeksijäädytyksestä ja pahinta tässä oli se että nimenomaisesti sanoitte ikään kuin puolustelevaan sävyyn jotakin tästä kehysmenettelystä

eli pääomaveroa vihdoin korotetaan siihen tulee progressiota ja samaan aikaan esimerkiksi pienituloisen eläkkeensaajan verotus kevenee koska kunnallista perusvähennystä nostetaan

mutta toivomme tosiaan noin kuinka monennen kerran täällä todettuna että hallitus korjaisi tämän valuvian ja siksikin tämä aloite on tehty että hallitukselle tähän mahdollisuus tulee

mutta valitettavasti näin ei käynyt ja nyt sitten lakiesitystä on esitetty hyväksyttäväksi eduskunnalle

ja tämä periaate menee vahvemmaksi tässä

nyt tähän tämän päivän keskusteluun vielä sen verran sanon että minä olen kyllä oikeasti vähän pahoillanikin siitä aika vihaisen ja aggressiivisen oloisesta purkauksesta mikä keskustalta esimerkiksi tuossa edustaja rehulan puheenvuorossa tuli sitä kohtaan että hallitus tekisi ikään kuin hirveän moitittavan arvovalinnan sen vuoksi että se budjetoi lisää rahaa työttömälle työttömyysturvan parantamiseen

minusta aina kun eriarvoistetaan se on menneisyyttä se on vanhaa eikä mitään uuden etsimistä

toistan sen minkä edustaja heinäluoma erinomaisessa hyvässä näkemyksellisessä puheenvuorossaan tuossa juuri sanoi

aikataulu on tässä hyvin kriittinen siinä suhteessa että me olemme juuri parhaillaan euroopan unionissa uudistamassa sitä säätelyä sitä direktiiviä joka meidät tällaiseen määräisi ja en voi ymmärtää miksi hallitus nyt haluaa ikään kuin heittäytyä tässä vaiheessa väen vängällä pistämään autotallitkin energiatodistuksen piiriin siinä vaiheessa kun tiedämme että me voisimme aktiivisesti mennä euroopan unioniin ja vaikuttaa siihen että direktiiviä uusittaessa tällaisesta turhasta säätelystä luovuttaisiin

nimenomaisesti on hyvin tärkeää että ylen asema säilyy riippumattomana ja meille eivät käy sellaiset lähtökohta asetelmat parlamentaariseen työryhmään että pöytä ei olisi tyhjä ja ettemmekö lähtisi yhdessä keskustelemaan parlamentaarisesti näistä asioista

tosiasiahan on se että sen jälkeen kun keskusta ikään kuin vetäytyi tuolle oppositiomuurille käytännössä linja muuttui kovin paljon

ja varmasti tekin ymmärrätte arvoisa keskustapuolue että se johtuu ihan siitä syystä että viime vuosina työttömät ovat jääneet ilman kaikesta

tässä on todella isoja asioita käsillä ja siksi arvoisa puhemies minä nyt tosiaan toivon että tämän kompuroinnin jälkeen pystytään lähtemään tyhjältä pöydältä ja nimenomaisesti kunnioitetaan parlamentaarisen menettelyn periaatetta

arvoisa puhemies

sijoittajien vastuu pankkien vastuu toteutuu tästä eteenpäin ja tämä megaluokan iso asia

minä tunnen ihmisiä jotka ovat sillä peruspäivärahalla

minun piti kyllä ihan miettiä että kuulinkohan minä oikein kun täällä edustaja torniainen kertoi että keskusta tukee tätä hallituksen linjaa joka siis on tyly maakunnissa vedetään raiteita rullalle ja minä nyt sitten ihmettelen että olenko minä nyt viime aikoina lukenut ihan väärää tietoa lehdistä

nimenomaan kysymys kuuluu miksei heti

silloin tuli erinomainen kansalaisaloite omakotiliiton alkuun panemana ja silloin itse toimin asuntoministerinä ja halusin ottaa kopin tästä kansalaisaloitteesta

arvoisa herra puhemies

arvoisa kokoomus missä on teidän vastuunne tehdä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa erittäin viisasta veropolitiikkaa

ymmärrän tietenkin että mauri pekkarinen on harmistunut siitä että me tiukensimme teidän linjaanne mutta toivon että nyt vastaatte siihen kysymykseen että olisitteko valmis kuitenkin yhteisvastuullisesti puolueen kanssa tukemaan jatkossa tätä linjaa jossa veronmaksajien rahoista pidetään parempaa huolta kuin aiemmin

nimittäin maaseudun tulevaisuudessa pirttilahti kertoo että keskustan tehtävänä on puolustaa aluekehitystä ja tällainen politiikka rappaa aika pahasti sitä peruslinjaa vastaan

tein aloitteen itse että voisimme euroopan unionin suuntaan toimia niin että vaikuttaisimme siihen direktiiviin niin että vanhojen omakotitalojen osalta tämä energiatodistus tulisi vapaaehtoiseksi

se koskee myös eläkkeitä

minun mielestä tässä ei ole mitään pahaa ja minä kyllä korostan että suuri osa muuten niistäkin ihmisistä jotka ansiosidonnaista turvaa saavat ovat todella pienituloisia

tällä tavalla me pidämme huolen siitä että eläkeläisiä ei veroteta enemmän kuin palkansaajia ja eläkeläiset eivät tunne heitä kohdeltavan epäreilusti